aivan samalla tavoin ajattelen että kauppojen aukioloajat määräytyisivät sen mukaan mitä yrittäjät yhtäältä asiakkaat toisaalta ja työntekijät osaltaan ovat valmiita ja halukkaita sopimaan ja toimimaan

no tämähän on järkevä ja ymmärrettävä lähtökohta jos puhutaan todellisesta perusoikeuksien tai ihmisoikeuksien rajoittamisesta mutta kun samanaikaisesti meidän perusoikeusfundamentalistiseen koulukuntaan kuuluvat asiantuntijat ovat jatkuvasti laajentaneet perus ja ihmisoikeuksien alaa mistä nyt vaikka suvivirsikiista on hyvä esimerkki niin me olemme joutuneet käytännössä aivan mahdottomaan tilanteeseen

tietystikään tapana ei voi olla eikä pidäkään olla että jatkuvasti valiokunta puuttuisi yksittäisiin lainvalvojien tulkintaratkaisuihin mutta jos niin pahasti lyövät kirveensä kiveen niin kuin tässä apulaisoikeuskansleri puumalainen tulkintaratkaisussaan niin oli täysin perusteltua että perustuslakivaliokunta tähän puuttui

silloin kun puhuttiin ihmisoikeuksista tarkoitettiin että tällaisissa tilanteissa olevien ihmisten oikeuksia pyritään parantamaan

mutta edustaja vehviläinen tämä on erinomaisen huono esimerkki purettavasta normista koska jos tämä säädös vain kumotaan niin se tarkoittaa vain sitä että tätä lapsilisäleikkausta ei kompensoida

tennilä saa tulla mutta ei saa kerjätä

ukkola kansanedustaja saa arvostella yleisradion ohjelmia ihan siinä missä kansanedustaja saa arvostella helsingin sanomia ilta sanomia suomen kuvalehden ja muidenkin kirjoituksia

halusin vain tällä kertoa siitä että tämä on sellainen aihe joka ei alkanut edustaja zyskowiczin aloittamana viime keväänä vaan tämä on ikuisuusaihe joka tulee jatkumaan hamaan ikuisuuteen myös

jos taas asiakkaita olisi tullakseen on hölmöä että me lainsäätäjinä estämme kaupankäyntiä jos yrittäjä ja työntekijät olisivat siihen valmiit

ehdotetulla muutoksella pyritään kannustamaan lyhytaikaisten töiden vastaanottamiseen kun jatkossa lyhyestä työsuhteesta saatava taloudellinen hyöty kasvaa olennaisesti

tässä lainsäädännössä halutaan lisätä vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä ja ehkäistä sopimattomien riippuvuuksien syntymistä

eli ei tämä ole esimerkki turhasta tarpeettomasta normista

se että tässä samassa lehtijutussa professori tuomas ojanen lausui perustuslakivaliokunnan käsittelystä näin

tänä päivänä puhutaan aika paljon normitalkoista enemmän kunnallisella tasolla mutta ennen kaikkea siis siitä mitä turhia normeja on säädetty turhia velvoitteita tai rajoituksia

yhdessä myöhemmin toteutettavien asumistukea koskevien muutosten kanssa ehdotettu suojaosa vähentää niiden työttömien määrää jotka saavat työttömyysetuuden ja asumistuen lisäksi toimeentulotukea

uskon että siitä olemme samaa mieltä että jos lapsilisäleikkausta halutaan kompensoida niin parempi tapa on pienentää tätä leikkausta kuin tuoda tällainen uusi turha vähennys

arvoisa rouva puhemies

mitä tulee tähän silminnäkijä ohjelmaan niin kun tässä yleisradiolla oli lähteenä vain yksi nimetön lähde niin sitä tärkeämpää olisi ollut hankkia sen väitteen tueksi muutakin näyttöä

jos kaikki rajoitukset tulkitaan perus ja ihmisoikeuskysymyksiksi ja jos kaikki perus ja ihmisoikeusrajoitukset on säädettävä lain tasolla ja kun tämä viedään suljettuun laitokseen kuten vankilaan jossa koko ajan tietysti monella tavalla rajoitetaan ihmisen vapautta niin edessä on pohjaton suo jossa joudutaan säätämään yhä uusia ja yhä uusia pykäliä ja rajoituksia nimenomaan lain tasolla

tässä keskustelussa on myös korostettu sitä pyrkimystä että pitäisi ja tulisi pyrkiä saattamaan ehdokkaat taloudellisesti tasavertaisempaan asemaan kun he käyvät kampanjaa

miksi

meillä on valtioita niin kuin pohjois korea iran monet afrikan maat monet muutkin maat joissa ihmiset ovat vailla alkeellisimpiakaan ihmisoikeuksia

mutta jos suomen olosuhteet ovat sellaiset että tuhannet kymmenettuhannet turvapaikanhakijat vuosittain tulevat halki koko euroopan kuten viime kesänä irakilaiset nimenomaan suomeen sen vuoksi että täällä perheenyhdistäminen heidän käsityksensä mukaan on helpompaa ja turvapaikan saaminen helpompaa niin suomeen tulee sellaiset määrät turvapaikanhakijoita edustaja hassi että mitkään ajateltavissa olevat voimavarat eivät riitä siihen että me onnistuisimme näiden ihmisten kotouttamisessa

en minä ainakaan tiedä mitään muuta syytä kuin tämän epävarmuuden mikä euroopassa ja globaalistikin on ollut seurauksena tästä velkakriisistä ja yhdysvaltojen omat velkaongelmat tähän lisänä

kun on esitetty vastanäyttöä yleisradion väitteelle niin kyllä olisin odottanut ohjelman tekijöiltä muutakin kuin saivartelua siitä etteivät he ole edes väittäneet että tämä lautakasa päätyi kansanedustaja vanhasen taloon vaikka toki antoivat siinä ohjelmassa erittäin selvästi juuri tämän käsityksen suomen kansalle

minä kokeilisin mieluummin lisää paltamon mallin mukaista ideaa jossa kaikille pyritään tarjoamaan työtä eikä vain toimeentuloa

ymmärrän tämän pyrkimyksen ja on aivan kiistatonta että eri henkilöillä on aivan erilaiset mahdollisuudet itse panostaa vaalikampanjaansa ja myös erilaiset mahdollisuudet saada kampanjaansa taloudellista tukea

ruotsissa jo vuosikymmeniä sitten kauppojen aukioloajat on kokonaan vapautettu enkä tiedä että siitä olisi sen vuoksi mitään mullistusta syntynyt

nehän olivat oikeudenkäyntejä ennen kaikkea stalinin kommunistisessa diktatuurissa neuvostoliitossa joissa ihmisiä tuomittiin kuolemaan ja kuolemantuomiot pantiin täytäntöön

monella perusteella ja monella kikkailulla voi yrittää välttää vastaamisen selvään kysymykseen

en ole tässä keskustelussa käyttämässäni muutamassa puheenvuorossa halunnut vähätellä tämän pyrkimyksen sanoisiko merkitystä mutta olen halunnut että myös toisaalta rehellisesti myönnettäisiin että me ehdokkaat ja tulevatkaan ehdokkaat emme ole keskenämme täysin tasavertaisessa asemassa koskaan emmekä voi edes koskaan olla ja tähän asiaan vaikuttaa niin moni muu asia kuin taloudelliset edellytykset

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

ja silti

näitä kiristyksiä on vastustettu sillä perusteella että ne ovat omiaan vaikeuttamaan tänne saapuneiden ihmisten kotoutumista ja se on aivan totta että perheenyhdistämisen vaikeuttaminen ei ainakaan helpota kotoutumista

edustaja lehti edellä sanoi että täällä on käytetty yllättävän asiantuntevia puheenvuoroja

olen vilpittömästi pahoillani kun ymmärsin edustaja marinin puheenvuoron väärin

nyt edustaja tiilikainen keksi perustella keskustan vaihtoehdon esittämättömyyttä sillä että päiväjärjestyksessä lukee pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta

hän itse nyt totesi että hän ei sanonut että sosialidemokraatit kannattavat tätä maakuntahallintoa sote palvelujen hallinnoksi

ihmisoikeuskeskustelu suomessa keskittyy ennen kaikkea rikoksentekijöiden tai rikoksista epäiltyjen ihmisoikeuksien puolustamiseen uhrien ihmisoikeuksista juuri kukaan ei ole kiinnostunut

jos hän ei tiedä mitä näytösoikeudenkäynnit olivat niin hän voi kysyä eräiltä koulukuntatovereiltaan jotka ovat hyvin perehtyneet marxismiin leninismiin ja kommunismiin häntä vanhemmilta tovereilta siis

arvoisa herra puhemies

täällä keskusta ja perussuomalaiset ovat korostaneet että hallituksen budjettiesityksessä säästetään eläkeläisiltä säästetään lapsiperheiltä säästetään palkansaajilta ja mikä vielä suurin huomio säästetään ihan tavallisilta ihmisiltä

kun näin on niin ilmaan jää se suuri kysymys edustaja marin mikä on se sosialidemokraattien malli siitä hallinnosta jonka varassa nämä sote palvelut järjestetään

toisaalta on aivan selvää että jos suomessa ei tehtäisi samanlaisia perheenyhdistämisen tiukennuksia kuin mitä on tehty suunnilleen kaikissa muissa maissa niin suomi näyttäytyisi erinomaisen vetovoimaisena maana turvapaikanhakijoille

mutta edustaja hassi on silmien sulkemista tosiasioilta jos ette myönnä sitä että lievempi kaikin tavoin liberaalimpi perheenyhdistämispolitiikka suomessa johtaa sellaisiin määriin että meillä ei ole mitään mahdollisuutta onnistua kotouttamisessa

voi olla että maksukyvyttömyyden tila ei tule vielä tässä vaiheessa jolloin on kyse tästä ykköspaketin seuraavan erän maksamisesta mutta voi olla että tilanne käy ylitsepääsemättömäksi jo esimerkiksi seuraavan vuoden aikana

jos me olisimme ihmisoikeusjuristeja kuunnelleet esimerkiksi silloin kun päätimme sallia puhelinkuuntelun ja teletunnistetietojen saamisen rikostutkinnassa niin kuinka monta murhajuttua ja huumejuttua olisi suomessa jäänyt paljastumatta ja rikoksentekijää syytteeseen asettamatta jos me silloin olisimme päättäneet että suomessa ei oteta käyttöön puhelinkuuntelua ja teletunnistetietojen saamisoikeutta rikostutkinnassa

tämän päivän yhteiskunnassa on erittäin keskeistä esimerkiksi julkisuuden merkitys

jos professori ojanen piti perustuslakivaliokunnan käsittelyä näytösoikeudenkäyntinä niin voi tietysti kysyä miksi hän itse osallistui omalla panoksellaan tähän näytösoikeudenkäyntiin

meillä on ollut ja tulee jatkossakin olemaan ehdokkaita jotka esimerkiksi aikaisemman työnsä tai harrastuksensa puolesta ovat koko kansan jo entuudestaan tuntemia henkilöitä

olen eri mieltä

jos puhemies sallii niin lausun tuohon eläkeyhtiöiden johtojen palkitsemiseen ja muiden suurten yhtiöiden johtojen palkitsemiseen liittyviä muutamia ajatuksia

haluammeko todellakin uusinnan viime vuodelta jolloin tuhannet irakilaiset turvapaikanhakijat halki koko euroopan saapuivat tänne pohjan perukoille sen vuoksi että heillä oli se käsitys että täällä saa helpommin oleskeluluvan ja että tänne saa helpommin perheensä yhdistettyä

hallitus on päätynyt siihen että ne leveämmät hartiat ovat maakunta ja maakuntataso ja sille luodaan hallinnoksi maakuntahallinto

valitettavasti uskon että ne jotka tänä päivänä sanovat että siitä ei seuraa meille mitään pahaa eikä kielteistä paitsi että ehkä vähän menetetään niitä lainoja mitä sinne on annettu jos velkoja joudutaan leikkaamaan ovat väärässä

kiinalaisiltako

ei ainakaan keskustalta kun yritin välihuudoillakin kysyä että mistäs te sitten säästäisitte tullut selväksi mutta marraskuussa kuulemma tämä sitten selviää

ettekö te osaa omastanne

meillä on hyvä työeläkejärjestelmä ja me kansanedustajat lainsäätäjinä pyrimme eri tavoin pitämään järjestelmää hyvässä kunnossa

tämän tapauksen tiimoilla jokainen on voinut nähdä minkälaiseksi hiustenhalkomiseksi näiden perusoikeusfundamentalistiseen koulukuntaan kuuluvien ihmisten olivat ne sitten laillisuusvalvojia tai valtiosääntötutkijoita tulkinnat ovat menneet

vuolannetta ja meitä muitakin katsomaan ympärilleen eduskuntaryhmässään tai vaikkapa täällä salissa ja kysymään itseltään kuinka monta sellaista edustajaa pystymme osoittamaan perustellusti jotka todella ison lompakon turvin ovat tänne tulleet verrattuna siihen kuinka monta sellaista edustajaa pystymme osoittamaan jotka ovat tulleet ennen kaikkea television kautta saamansa tai yleensä median kautta saamansa julkisuuden ansiosta

lopuksi haluan sanoa että oli hyvä että suomalaisten perheenyhdistämiset jätettiin tämän lain ulkopuolelle ainakin tässä vaiheessa

eli uskon että tällainen kreikan maksukyvyttömyys tulee heijastumaan muiden euromaiden ongelmina korkojen nousuna niiden maksukykyä ruvetaan epäilemään finanssimarkkinoilla tapahtuu pankkikriisi tai kriisejä pankkien välinen markkina häiriintyy sitä kautta yritysten rahoitusmahdollisuudet häiriintyvät sitä kautta reaalitalous kärsii

yritin vain sanoa että jos normien purun merkeissä tuodaan esiin tällaisia poliittisia kiistakysymyksiä onko joku verovähennys paikallaan vai ei niin se vie keskustelua varmasti kohti erimielisyyksiä

jos suomessa olisi tilanne mikä nyt on malmössä että täällä joku kiväärimies ampuisi ihmisiä kaduilla maahanmuuttajia esimerkiksi ja hän joutuisi jossakin tilanteessa pudottamaan aseensa ja aseesta löytyisi sormenjäljet niin suomessa ei saada mennä passirekisteriin katsomaan kukas ne sormenjäljet omistaa jotta saataisiin tämä murhamies kiinni

mihinkään muuhun käsitykseen ei voi tulla kun kuunteli esimerkiksi edustajien puumala ja hänninen puheenvuoroja

onko meillä lainsäätäjinä oikeus asettaa joitakin vaatimuksia tai edes toivomuksia tuon sijoitusvarallisuuden käytön osalta

tähän ei ole mitään kahvaa jolla tämä yksinkertaisesti voitaisiin kääntää ei myöskään tämä mainittu kasvurahasto

onhan se nyt tolkutonta että jos meillä loppiaisena kymmeniätuhansia matkailijoita tulee tänne jotka ostoksillaan tukevat suomen taloutta tukevat ihmisten toimeentuloa työtä niin pitää poikkeusluvilla sallia näille kaupoille aukiolo näitä turisteja varten

minä olen ymmärtänyt että tämä normien purku tähtää siihen että tarpeettomia normeja tarpeettomia lupia pyritään karsimaan jotta toimintaa erilaista toimintaa pystytään tällä tavoin tehostamaan

siinähän apulaisoikeusasiamies pajuoja jonka ratkaisuun puumalainen tässä viittaa myös katsoi että suvivirrestä kyllä voidaan laulaa ensimmäinen ja toinen säkeistö joissa jumala mainitaan yhteensä vain kerran mutta jos lauletaan kolmas säkeistö puhumattakaan ilmeisesti neljännestä niin sitten ollaan uskonnonvapauden kannalta eli perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kannalta ongelmallisessa tilanteessa

minun mielestäni suomi on maailman paras maa ja haluaisin edustaja puumalalta esimerkiksi kuulla missä maassa kaikkein pienituloisimmatkin ihmiset pystyvät elämään paremmin kuin suomessa

mutta kun olen pessimisti ja kun uskon että kreikka ennemmin tai myöhemmin joutuu tilanteeseen jossa sen velkoja joudutaan nykyistä selvemmin järjestämään ja velkojen pääomia leikkaamaan niin on selvää että minun mielestäni se aika mikä nyt ostetaan näillä tukiratkaisuilla pitää käyttää ennen kaikkea siihen että pystytään etukäteen mahdollisimman hyvin rajaamaan sitä reaalitalouden ongelmaa sitä pankkikriisiä ja siitä seuraavia ongelmia mikä tästä kreikan maksukyvyttömyydestä seuraa

arvoisa herra puhemies

ehkä näihin henkilökohtaisiin puoliin ei niin hirveästi kannata kiinnittää huomiota ja ehkä minunkaan ei olisi pitänyt mutta mieluummin ed

esimerkiksi se että viranomaiset valittavat toisten viranomaisten ratkaisuista on mielestäni asia ja aihepiiri johon pitäisi katseet kääntää ja monet ovat kääntäneetkin

tällä hetkellä kansalaisten oikeudentuntoa koettelevat ja aivan perustellusti sullemulle hyvä veli kerhon jäsenten toinen toisilleen antamat kohtuuttoman suuret palkat ja palkkiot joilla ei ole mitään tekemistä maltin kohtuuden tai oikeudenmukaisuuden kanssa

mustajärvi kärsin traumaa siitä että puolustin demokratiaa ja vastustin kommunismia kuin että kärsisin traumaa siitä että ajoin sellaista järjestelmää suomeen jossa ihmisoikeudet riistetään ja jossa ihmisillä ei ole mitään demokraattisia oikeuksia eikä vapauksia

kyllä tällaiset päivät pitäisi silloin olla normaalisti mahdollista pitää auki eikä kukaan pakota niitä kauppoja jotka ovat jossain tuolla ihan muualla päin maata missä ei venäläisestä turistista ole nähty vilaustakaan pitämään loppiaisena auki

voidaan kokeilla erilaisia kokeiluja mutta itse en kannata sitä että työikäisille ja työkykyisille ihmisille maksetaan vielä helpommin rahaa kotiin

mutta kaikki ne kaupat jotka hyötyvät tästä matkailijoiden määrästä voisivat pitää auki eikä se ole pelkästään siellä itärajan pinnassa vaan kuten tässä on aikaisemmin käynyt ilmi vantaalla tai helsingissä tai muualla

mitä tulee tähän perustulokokeiluun niin ideologinen ideani oli se että parempi tehdä sellaisia kokeiluja joissa kaikille työkykyisille ihmisille pyritään tarjoamaan työtä mikä oli paltamon kokeilun idea kuin pyrkiä sellaisiin kokeiluihin missä ihmisille maksetaan siitä että ovat kotona

tällaiseksi hiustenhalkomiseksi ovat näiden perusoikeusfundamentalistien tulkinnat menneet

minun mielestäni kannatan paltamon mallin mukaisia kokeiluja joissa ihmisille tarjotaan aina työtä ja työtä vastaan toimeentuloa eli vastikkeellista sosiaaliturvaa

siitä ei pääse mihinkään arvoisat edustajakollegat että vasemmistoliitto on skdln seuraajapuolue ja teidän oma eduskuntaryhmänne vilisee vanhoja stalinisteja jotka ovat olleet tätä neuvostojärjestelmää suomeen pystyttämässä

eli nyt meidän pitää oikein lakiin kirjoittaa että kun se konna siellä sellissään käyttää kirjoituskonettaan tai tietokonettaan rikoksen tekemiseen niin siltä saa ajatelkaa ottaa sen kirjoituskoneen tai tietokoneen pois

eli kyse on eurooppalaisten pankkien muun muassa saksalaisten ja ranskalaisten pankkien vahvistamisesta kestämään paremmin niitä luottotappioita

ja kun puhun välillä perusoikeusfundamentalisteista ja niin sanotuista ihmisoikeusjuristeista käytän näitä sanoja tässä yhteydessä synonyymeina

se olisi oikea kokeilu

kyse on myös niiden maiden jotka ovat vaikeuksissa kuten italian ja espanjan talouden vahvistamisesta ja niiden velkaantumisvauhdin hidastamisesta jotta nekin olisivat vahvempia kestämään syntynyttä turbulenssia

mitä sitten itse asiaan tulee niin nyt ymmärsin mikä on ongelma siinä että sieltä huoneesta jossa on raiskattu ja murhattu nainen löytyy viskilasi jossa on sormenjäljet joiden haltijaa selvitetään

tässä oli hesarissa tammikuussa artikkeli missä kerrottiin miten naurettavia rajauksia tehdään että kadun toisella puolella saa olla auki ja kadun toisella puolella ei

toivottavasti tämä suvivirsiasia on avannut silmiä näkemään minkälaista tämä perus ja ihmisoikeustulkinta tänä päivänä näiden niin sanottujen ihmisoikeusjuristien toimesta on

arvoisa puhemies

edustaja lindström huomioin teidän tekemänne uudistuksen kehitysyhteistyörahoihin joka merkitsisi merkittäviä säästöjä valtion menoissa

täällä on kuultu monta fantastista puheenvuoroa mutta myös monta fantastista esimerkkiä poliittisesta pelottelusta

tämä on mielestäni ainoa järkevä tapa varautua siihen eli se että pyritään minimoimaan etukäteen niitä ongelmia mitä liittyy mahdolliseen ja todennäköiseen kreikan maksukyvyttömyyteen

minä olen lukenut tämän paksun esityksen ja katsellut nykyistä vankeuslakia ja siellä ei ole pykälää ministeri henriksson siitä että vangin saa aamulla herättää

tiedän että kun olen näistä asioista täällä puhunut moni pitää sitä turhana paasaamisena mutta minun mielestäni tämä tapaus kuten sanoin on ollut tervetullut sen kannalta että nähdään mitä tämä touhu nykyään on